tyhmä on se sivistysvaliokunta joka ei niitä asiaankuuluvalla hartaudella opiskele ja ota mahdollisimman paljon hyviä ehdotuksia itselleen

kiinnitän kuitenkin tässä vielä yhteenvedonomaisesti huomiota siihen että se mikä jää kiusaamaan vielä muutamaksi päiväksi oikein paljon tästä illasta on se kuinka ahne tämä meidän sukupolvemme on

arvoisa puhemies

se merkitsee käytännössä sitä että niiltä paikallisilta asukkailta kehitysmaissa ja ivy maissa joista nämä luonnonvarat on ostettu toisten käyttöön luonnonvarat loppuvat ja kansat voivat huonosti

kun on kysymys tällaisesta uusiutumattomasta luonnonvarasta niin edustajat katsovat että heidän velvoitteensa ulottuu vain tämän sukupolven nyt ja tässä hyödyntämiseen

kun analogiaa etsitään tällaisesta tilanteesta niin pitää palauttaa mieleen se mitä silloin tehtiin

herra puhemies

kommenttini koskee tätä strategista suunnittelua

kanerva äsken juuri totesi

silloin taselainoja myytiin silloin laina asiakirjoja siirrettiin pankista toiseen jnp

siis onko se niin että tämä ei käykään teille ollenkaan tämä mikä on nyt hallituksen esitys vaan te ajatte ihan kokonaan muuta

sitten tietysti valiokunnalle se toinen kiitos siitä että olette käynyt asian kunnolla läpi ja olleet sitten sitä mieltä kuin olette olleet

he viis veisaavat tulevista sukupolvista tulevista ajoista koska nämä luonnonvarat joista tässä nyt on kysymys ovat äärimmäisen rajalliset täällä suomenniemellä

ne jotka ovat ostaneet nämä käyttöoikeudet ja luonnonvarat itselleen tietysti haluavat pitää kiinni siitä että kun maksettu on niin saamme pitää ne

kanervalle ja se on se että tekstissä on säilynyt edelleen kohta kun luette sieltä

arvoisa puhemies

ensinnäkin näistä poliittisista sitoumuksista ja niiden merkityksestä suomen lapissa ja eduskunnassa

keskustelin maa ja metsätalousministerin kanssa asiasta ja hän sanoi että nyt katsotaan vapaaehtoispuoli ja sitten ryhdytään muihin toimenpiteisiin

tässä käytetyt puheenvuorot ovat osoittaneet sen kuinka juuri tässä ajassa on eräällä tavalla kypsytty siihen että tällä tavalla käydään lähihistoriaa läpi ja arvioidaan sitä uusien arvojen perusteella

ja arvoisa puhemies mitä tästä seuraa

nyt kun vapaaehtoispuoli ei kai tuottanut ihan sitä tulosta mikä oli odotettu nyt vetoan myöskin paikalla olevaan ympäristöministeriin että siellä valtioneuvostossa hoitakaa ihmeellä se asia nyt välittömästi kuntoon

siitä seuraa se että sitten ostajamaitten kenraalikuvernöörit tulevat pitämään yllä jöötä elikkä hallitusvaltaa

siinä suhteessa tämmöinen aloite on erinomaisen kannatettava niin kuin käytetyistä puheenvuoroistakin on käynyt ilmi

tiusanen ette sitten tullut maininneeksi monsanto ohjelmaa joka on nimenomaan tarkoitettu siihen gmo keskusteluun joka täällä salissa käydään muutaman päivän kuluttua

ja arvoisa puhemies mikä tästä seuraa

elikkä kun tähän kenttään sitten näitten työeläkelaitosten pitäisi nämä yhteiset työeläkevaratlaite on paikka

kun maapallolla on sotilasliittoja ja liittokuntia niin näitten kohdalla kaikki ne jotka ovat tällä tavalla organisoituneet järjestäytyneet maapallolla yhtäkkiä huomaavatkin joutuneensa siirtomaavaltajärjestelmään osallisiksi

arvoisa puhemies

olen mielenkiinnolla kuunnellut tätä keskustelua ja kiinnitän huomiota vaan sosialidemokraattisten edustajien äskeisiin puheenvuoroihin siitä mikä tässä on sitä perimmäistä

arvoisa puhemies

ministeri pekkariselle vaan kommenttina että siinä ympäristölupahakemuksessahan oli prosessikuvaus ja siellä käy selvästi ilmi että uraanioksidia on

onkos sille hotellille annettu jo etukäteen jotain erikoisoikeuksia sinne kansallispuistoon kun sinne on ei ainaskaan edellisvuosina ollut sitä rinnettä yksi uusi rinnepätkä lisätty

kysymys on juristin virkojen perustamisesta ja sellaisesta järjestelmästä jossa niitä helposti voidaan lakkauttaa kun se tilanne koittaa tuottavuusohjelman mukaisesti

tästä ydinasiasta mikä on tässä se bio on syytä palauttaa mieleen kuka tämän asian sössi ja sen tulos on juuri se että meillä tämä hallituksen esitys on käsittelyssä täällä nyt

siitä mitä ed

siitä tuli luonteva kysymys että ei kai tästä aiota uraanikaivosta

pentti oinonen äsken just hyvin perustellusti totesi jäi yksi kohta vielä kertomatta ja se on se että suunnitelmiin kuuluu että turvapaikka asioista vastaavana ministerinä on silloin pentti oinonen

arvoisa puhemies

edustaja ruohonen lerner oli läksynsä erinomaisen hyvin lukenut ja voin häntä lohduttaa sillä että nämä näkökohdat miltei kaikki ovat olleet tarkastusvaliokunnassa jo esillä ja tämä lainsäädäntö on vajaa ja puutteellinen ja sitä on pikaisesti korjattava

ei tässä mitään sen uljaampia ole ja jäi jo se että

sen sössi vtt jolla menivät puurot ja vellit sekaisin elintarvike elinkaaret ja energiaelinkaaret kun antoi lausunnon ja siitä tuli sitten toinen lausunto joka oli salainen lausunto jossa sanottiin että ovat kauhean pahoillaan että meillä on pilattu sekoitettu erilaiset asiat keskenäisen takiola

lisäksi tuntuu olevan turistikuljetusta moottorikelkalla ja rinnekoneella

ensinnäkin se mikä koskee tämän lakialoitteen substanssia elikkä sisältöä

arvoisa puhemies

siitähän ei pääse mihinkään

minä olen kanssa seurannut tätä samaa linjojen yhteneväiseksi tulemista elikkä siis toisin sanoen olemme arvoisa puhemies kerrankin löytäneet tavan miten suomen kansa on yhtenäinen

vahasalo on poliittisesti niin voimakas persoona että hän saa yksin lakialoitteensa läpi ettei tarvitse tällaisia tavallisia tai epätavallisia pulliaisia siihen apuun

ja siinä taas uskottavuus on siinä että ei potkaise aisan yli kun aisan paikka on selvästi

ryhdytään yksityiskohtien käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakituksen sisällä mietinnön mukaisina keto keskenään ja sen takia ollaan tässä nyt

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies minä säpsähdin kun minä luin tämä tekstin alun perustelutekstin alun

historiasta totean myöskin sen että kun edellisen kerran käytiin täällä tämä minulle niin fyysisesti kohtalokas keskustelu lähetekeskustelussa nyt olen ottanut nitroja niin paljon että yritän kestää täällä niin heti kun se tieto tuli kaksi arvovaltaista tahoa hannes manninen ja paavo väyrynen tuttuja persoonia ilmoittivat että hui hai tämä on ennakkotapaus

pää tyynyt

tämä irlannin asia hoidetaan huomenna ja sillä siisti

kyyrönen panu martisitella päivystyksen kahdeksan saisi apua myös jaosto ehdottaa että jätin kokonaan yhdelle toinen kuudetta

kyllönen äskeisellä puheenvuorollaan valitteli ei toteuteta koko tuota kukkahattuun että tämä kukkahattuleidiksi nostaminen olisi jollakin tavalla negatiivista niin ed

tämä nimittäin sen takia että kun satun omistamaan televisiosisältötuotantoyhtiön ja sitten kysyin eräältä kaupalliselta tv kanavalta mitenkä saisimme tuotantoamme teidän ruudullenne niin asianomainen firman edustaja kysyi käsittelettekö te tuotteissanne väkivaltaa seksiä ja viihdettä ja ilmoitti että jos käsittelette niin voimme ryhtyä taloudellisiin neuvotteluihin

kuluvaa vuotta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

kyllönen te saatte reliefin jos joku saa koska kaikki jotka reliefiin pääsevät ovat juuri puhuneet tässä salissa tuolla tavalla hertta kuusisesta lähtien että ei siis muuta kuin lycka till vaan

tiistaina kello neljätoista

enontekiön kunnan puoleltakin on otettu jo yhteyttä sallasta kunnanjohtaja väyrynen on käynyt kuumana jo pitkän aikaa natura alueitten rakentaminen haastetaan aloitettavaksi mahdollisimman pian ja niin edelleen

onko mitään analyysiä tehty sellaisista vinkeistä mitkä anglo irish bank antoi välineeksi vaan mitä ei käytetty kansainvälisesti

arvoisa puhemies

virolaisen puheenvuoron johdosta totean että hän oli kyllä aika reipas leidi kun hän kertoi että tämä oli tarkoituksellinen operaatio siirtää heinolasta näihin yliopistollisiin sairaaloihin ja keskussairaaloihin tämä homma

ensimmäinen kesäkuuta yhtenäis täysistuntoon päätynyt

puumala tässä joku aika sitten kaipasi säkkiä josta voitaisiin ammentaa näitä tuloja

arvoisa puhemies

minä totean että ed

minä totesin että emme käsittele

se on mielenkiintoinen puheenvuoro siinä suhteessa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta että täsmälleen samanlaisen puheen pidin täällä salissa välikysymyskeskustelussa välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittajana ja ministerinä oli suvi anne siimes joka ei ollut tehnyt yhtään mitään tämän asian hyväksi

minä menen vähän rauhallisempiin ulottuvuuksiin mutta maa on sama

elikkä toisin sanoen tässähän valikoituu siis selvästi kahdella ensimmäisellä kriteerillä jo yhtiöt jotka pystyvät näyttämään näitä ohjelmia

asko seljavaara osoitti kuinka näppäriä kokoomuslaiset ovat yksityistämään

ja sitten se mitä on tullut näitä perusteettomia turvapaikkahakemuksia ja niihin liittyviä absoluuttisia lukuja ja suhdelukuja

se on hyvä asia koska se osoittaa kiinnostusta tätä aluetta kohtaan se ei ole turhanpäiten tähän tarkoitukseen mutta se on äärimmäisen velvoittava luku

mikä onkaan tilanne ei sitä tai oli tilanne viime vuoden viimeisenä päivänä

onko ylipäätään afganistanissa yhtään sellaista maakuntaa joka olisi siinä määrin rauhallinen että siellä pystyttäisiin siviilikriisinhallinnan avulla jonkinlainen mallitulos aikaansaamaan niin että voisi kertoa mitä tällä kokonaisuudella saadaan aikaiseksi kansakunnan itsensä kannalta

en ryhdy oikeusministerin puolueen edustajana erikoisen innostuneesti puolustamaan sitä mitä oikeusministeriö on tänne arvioitavaksi tuonut

näitten alueitten tutkijana maapallolla olen muun muassa käynyt juuri näissä merkeissä glacier national parkissa yhdysvaltojen ja kanadan rajalla siellä on se kuuluisa jäätikkö kansallispuisto ja denalin luonnonpuistossa alaskassa susia tutkimassa

kumma juttu vaan että se ei näy tässä budjettiesityksessä millään tavalla

sehän syntyi sillä tavalla että juuri kuvaamassanne tapauksessa nämä hiililauhdelaitokset eivät käynnistäneetkään niiden huippujen ajamiseksi tätä sähköntuotantoa ja sillä tavalla meillä jotka olimme etelä suomessa silloin meinasi hymy hyytyä täällä ja aivan erikoisesti täällä

siis koko tämä niin sanottu valvontajärjestelmä on pettänyt pahemman kerran

kaikki osasivat sen sanoa ilman muuta

ja millä tavalla näissä puistoissa asiat on järjestetty

taho jota kaikki siteerasivat oli tietysti silloisen läntisen saksan ulkoministeri joka tuli suomeenkin kysymään voisiko suomi osallistua taakanjakoon

mutta sitten kun tuli tämä ennakollinen etäosallistuminen ja kun tuolta sydän savosta on kotoisin niin voi hyvänen aika kun savolaiset pääsevät tässä vauhtiin niin kyllä on ennakollinen etäosallistuminen saavuttanut kaikkien aikojen suhmuroinnin huipentuman mutta mänköön ku on männäkseen

ajattelin pikkuisen aikaperspektiiviä ottaa tähän asiaan ja se syy on siinä että tämä hallitus tullaan muistamaan joko oikein hyvässä hyvässä taikka sitten huonoimmassa tapauksessa ei niin hyvässä tästä bioenergiapaketista

sitten mistä asioista olen yrittänyt tarkkaan kuunnella keskustelua aina kun tilaisuus vaan on ollut ei nyt puhuta

se oli ministeri mauri pekkarinen joka hyvin pontevasti lähti ajamaan sitä ensimmäistä lakia että saadaan järjestykseen nämä lauhdesähkön tuotantolaitokset ja nythän tämä on jatkoa siihen

on tarkkaan laskettu kuinka paljon ihmisiä voi kohtuullisesti yhdellä kertaa olla puiston rajojen sisäpuolella

se on valtava mahdollisuus mutta siihen samalla sisältyy joitakin suuria kysymysmerkkejä

vrt

oys r us ja uljaan avaruuteen arvoisa puhemies

aikaperspektiivi tässä tarkoittaa sitä että ratkaisevaa tulee olemaan se millä tavalla tämä metsäenergian ottaminen metsistä tullaan toteuttamaan löydetäänkö nopeasti jokin sellainen metsäenergian hyödyntämisen tapa joka ottaa jatkuvasta kasvatuksesta sen myönteiset näkökohdat huomioon ja toisaalta suhtautuu talousmetsiin sillä hyödyntämisidealla millä talousmetsiin pitää ylipäätäänkin suhtautua suojelumetsät ovat sitten ihan eri juttu

sitä etsittiin paitsi asuntoluototusmarkkinoista sitä etsittiin veroparatiiseista ja harmaan ja mustan talouden piiristä johonka oli pitkän aikavälin puitteissa kerätty valtavat pääomat

tällä tavalla pidetään huoli että tämä ikimuistoinen nautintaoikeus tällaisella elämystasolla luonto säilyttäen sen biodiversiteettiä hävittämättä voi toteutua

siis ilmiöt pitää aina suhteuttaa siihen aikaan mutta kuitenkin ottaa huomioon että niillä on merkityksiä

minä kiinnitän vaan huomiota siihen että tässä on kysymys nyt nimikoidusti kahdesta ilmastolaista yhtä aikaa

maapallolla ravitsemustilanne on heikentynyt viime aikoina aika nopeaa vauhtia johtuen siitä että ruokaa kyllä on mutta se on väärässä paikassa eräiltä osiltaan

tälle ratkaisulle joka nyt on ensimmäisessä käsittelyssä antaa erityistä arvoa se että hallitusneuvottelut käytiin aivan toisenlaisissa taloudellisissa olosuhteissa kuin millaisissa nyt tällä hetkellä elämme

minä vähän tsekkasin tuttavaperheissä mitä tämä tuottaa käytännön tasolla

meillä on hyvä esimerkki saariselän kiilopäältä joka on oikea ennakkotapaus siitä kuinka kurjaan kuntoon se voi mennä kun kaikki menee

arvoisa puhemies